totean lisäksi kaikille edustajille että tämä suurta mielenkiintoa herättävä aihe ja tästä laadittu mietintö kannattaa lukea

pääosin sen viime vuodet osoittavat vuodet ovat olleet plusmerkkisiä mutta tällaisessa taantuman tilanteessa sijoituksen tuotto voi olla miinusmerkkinen

mutta onhan sitä historiaa ennenkin kirjoitettu uusiksi ja onhan sitä historiaa ennenkin kirjoitettu ja lausuttu ääneen muunnellulla tavalla

toisekseen tähän valiokunnan mietintöön on jätetty hylkyesityksen sisältävä vastalause joka esitellään keskustelun kuluessa

täällä on suuri määrä lukuja ja keskustelu asiasta on aina helpompaa jos luvut ovat yhtäpitäviä keskustelun kuluessa

pääsääntöisesti järjestelyssä mukana olevan työntekijän on kuitenkin syytä odottaa että maksut aikanaan eläkevuosina tuottavat myönteisen lisän lakisääteisen eläkkeen täydennykseksi

suurieleiset puheet tästä historiallisesta korotuksesta jotka syksyllä muuttuivat budjettiriihen aikoihin kansainvälisesti vertaillen merkittäviksi ovat vähintäänkin superlatiivien osalta kyseenalaistettavissa

tästä huolimatta esityksen perusteluissa vaikka tällainen esitys on tehty vakuutuksen myöntämispakkoa koskevaa säännöstöä ei ole kuitenkaan lainkaan käsitelty

valiokunta piti esitystä kannatettavana ja katsoi että eläkekassojen ja säätiöiden yhdenvertaisen kilpailullisen aseman parantaminen on myönteinen uudistus

täällä on paljon hyvää asiaa olipa sitten puolesta vastaan tai jotain siltä väliltä

valiokunta toteaa ettei tapaturmavakuutusyhtiöiden kannalta periaatteellisesti merkittävää muutosta voida puutteellisen valmistelun johdosta hyväksyä tämän lakiesityksen käsittelyn yhteydessä

valiokunta katsoi kuitenkin että vakuutetulle työntekijälle on taattava samat oikeudet eläkekassoissa ja säätiöissä tehtävissä järjestelyissä kuin henkivakuutusyhtiöistä otettavissa vakuutuksissa on

valiokunta ei tässä yhteydessä ota kantaa siihen voitaisiinko lakiehdotukseen sisältyvän viittaussäännöksen nojalla vakuutusyhtiö velvoittaa myöntämään myös urheilijoiden vakuutusturvaa

tästä syystä valiokunta ehdottaa lakia täydennettäväksi

lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet pykälät vakuutetun tiedonsaantioikeudesta ja eläkesäätiön ja kassan vastuusta vakuutettua kohtaan silloin jos annetut tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä

tämän esityksen jälkeen meille jää kolmenlaista työttömyysturvaa joka jakaa ihmiset neljään ellei viiteen ryhmään

meillä on ansiosidonnainen työttömyysturva meillä on peruspäiväraha meillä on työmarkkinatuki joka sisältää tarveharkinnan työmarkkinatuki jota maksettaessa on ihmisiä jotka eivät saa työttömyysturvaa lainkaan

sosiaali ja terveysministeriön onkin syytä pikaisesti arvioida tarvitaanko urheilijoiden turvan toteutumisen varmistamiseksi vakuutusyhtiöitä koskevaa uutta sääntelyä

valiokunta toteaa että nyt käsittelemättä jäävä vakuutuspakkoa koskeva asia olisi tullut huolellisemmin selvittää jo valmisteluvaiheessa ja siten huolehtia lainvalmistelun avoimuudesta

tällöin työnantajan maksama eläkemaksu katsottaisiin työntekijän verotuksessa tuloksi vaikka olisi mahdollista ettei työntekijä aikanaan mitään eläkettä nostaisikaan

korostan ja keskusta korostaa että meidän on aivan tarpeetonta laittaa työttömiä vastakkain mutta kun perusteluna käytetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteen parantamista niiden tutkimusten ja selvitysten mukaan joihin itse olen perehtynyt kaikkein heikoimmassa asemassa ovat lapsiperheet

lisäksi ennen esityksen antamista eduskunnalle sosiaali ja terveysministeriön olisi tullut paremmin yhteensovittaa lakiehdotukseen liittyneet valmisteluvaiheessa eri osapuolten välillä ilmenneet eriävät näkemykset

kuten edellä jo kuvasin tarkoitus on ettei kukin työntekijä tykönään päätä liitynkö eläkejärjestelyyn vai enkö eroanko siitä vai en vaan vakuutetuksi tuleminen ja sen piirissä pysyminen määräytyy objektiivisin perustein sen perusteella liittyykö tällainen järjestely siihen työtehtävään tai asemaan jossa kyseinen työntekijä on

esityksessä todetaan että sosiaali ja terveysministeriön tarkoituksena on seurata uudistuksen toimeenpanoa ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin esiin tulleiden epäkohtien poistamiseksi

tässä lainsäädännössä siis ollaan säätämässä vähimmäistasosta vähimmäisturvasta johon liittyy esimerkiksi tuon katon asettaminen siitä että millä perusteella vakuus maksuja vaihtaisi millä perusteella vakuutuskorvauksia maksetaan mistä seuraa myös se että sen riskianalyysin jälkeen mitä vakuutus tulee maksamaan tämän vähimmäistason lisäksi missään ei ole estetty sitä että urheilija ja hänen työnantajansa käyvät sopimusneuvotteluihin liittyen keskusten mahdollisesta lisäturvasta

varmaa arviota ei tässä vaiheessa voi esittää mutta jos tällä esityksellä jotain vaikutusta säästämiseen on vaikutus näkyy vasta jos nämä järjestelyt yleistyvät nykyisestään

vastoin oppositioedustajien puheenvuoroja joissa pyritään mustamaalaamaan se etteivätkö yliopistot voisi luottaa siihen että asiat hoidetaan rahoituskin kyllä minä luotan hallitukseen ja minä luotan hallituksen toimintakykyyn siinä että asiat järjestyvät

vastalauseestamme löytyy yksityiskohtaisia perusteluja sille miten nämä tulorajat vaikuttavat

mutta se kritiikki mitä tässä olen esittänyt liittyy siihen että kun keskustelun aiheena on yliopistojen verotusta koskeva lainsäädäntö ja täällä perustuslakivaliokunta oli oman lausuntonsa antanut asiasta jonka perusteella valtiovarainvaliokunta on päätynyt lausumaan jonka perusteella lainsäädännöstä jossa on ongelmia jonka he ovat kokeneet ongelmalliseksi on annettava esitys tänne ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä niin se tilanne mihin sosiaali ja terveysvaliokunta laitettiin viikon kuluessa on minusta täysin kohtuuton

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä haluan kiittää valiokuntaa

arvoisa herra puhemies

nyt hyväksyttäväksi ehdotettu laki määrittelee vähimmäisehdot lisäeläkejärjestelyn sisällöstä mutta eläkekassan tai säätiön säännöissä kussakin tapauksessa sisältö määritellään tarkemmin

tilanne johon meidät oli saatettu oli se että vuoden neuvottelut ennen tämän lain eduskuntakäsittelyä olivat päättyneet kiistoihin jotka eivät olleet ennen lain eduskunnalle antamista yhteensovitettavissa

keitä ovat ne jotka ovat tämän tarveharkinnan piirissä niin että työmarkkinatuki saamatta jää

täällä on tehty työtä joka minun mielestäni näin valiokunnan puheenjohtajana ei olisi eduskunnalle kuulunut

mutta kiitos valiokunnalle siitä että me saimme tästä aikaan yksimielisen mietinnön

tampereen yliopistossa aikanaan olin kansantalouden peruskurssilla enempää kansantalouden opintoja en omaa mutta rakenteellinen uudistus on kyllä jotakin muutakin kuin nuorisotakuu

meillä olisi tietysti ollut mahdollisuus lähettää asia niin kuin oppositio valiokuntakäsittelyssä esitti se näkyy pöytäkirjoista se on julkinen tieto perustuslakivaliokunnan tulkittavaksi mutta kyllä me jotka koimme että kannetaan vastuuta siitä että rahoitus on järjestyksessä ensi vuoden puolellakin tulimme sitten siihen tulokseen että menemme eteenpäin niin että nyt tämä asia hoidetaan tätä kautta ja ne jälkiseuraukset mitä tästä mahdollisesti seuraa kannetaan yhdessä sitten kun sen aika on

keskusta esittää rakenteellisia uudistuksia

voi vain ihmetellä mitä hallitus on tämän asian osalta tehnyt

arvoisa puhemies

ja kolmas asia esimerkkinä tietotekniikka terveydenhuollossa sosiaalitoimessa kuntoon on vähintään miljardi rahaa

valiokunnan nyt korjattavaksi ehdottamat kohdat olisi voitu jo valmisteluvaiheessa huolellisemmin selvittää ja pykälämuotoon kirjoittaa

niillä jotka perustelevat tätä nyt käsillä olevaa hallituksen esitystä arvopohjalta on arvopohja eriyttää nämä pienimmät vanhempainpäivärahat ja sairauspäivärahat työttömän peruspäivärahasta

valiokunta ei pidä hyväksyttävänä sitä että lainvalmisteluun kuuluvia tehtäviä siirretään lainsäätäjän tehtäviksi

muun muassa eduskunta on lisäämässä rahaa tähän

sasi kysyi täällä mikä kohta se on mitä lakia olisi pitänyt tulkita niin se laki on se kohta missä puhutaan yhdenvertaisuudesta puhutaan yhdenvertaisuudesta eri yritysten eri palkanmaksajien välillä tilanteessa missä yksi joka on vähän heikommilla tai kokee olevansa heikommilla saa helpotuksen

vastalauseen jättäjät esitellevät oman esityksensä

minä ymmärrän kun tunnen jonkin verran tätä päätöksenteon taustaa ja sitä mikä asia millekin puolueelle tärkeä on että tällaiseen esitykseen on päädytty

onko niin että tästä tulisi yleisempi käytäntö että toimiala joka on vaikeuksissa tulisi valtiovallan puheille toivoen alennusta työttömyysvakuutusmaksusta

rajamäelle

tosiasia on se että pidin valiokunnan puheenjohtajana valiokunnan mietinnön esittelypuheenvuoron

tämän periaatteellisestikin merkittävän asian voisi esitellä lyhyesti toteamalla näin

tämä on se kohta jota tulkita pitää

tosiasia on se että edellä olevasta seuraa että valtio turvaa kaikissa tilanteissa kansaneläkerahoituksen niin että tämän kaltainen pelottelu mitä nytkin jo ehti useammassa puheenvuoroissa tulla on tahallista harhaanjohtamista tilanteessa missä ihan aidosti ollaan huolissaan tämän harhaanjohtamisen jälkeen tuolla niin sanotusti kentällä siitä mitähän tässä tapahtuu

kuntalaisella palvelujen tarvitsijalla ei ole velvoitetta ottaa seteliä käyttöön hän voi siitä kieltäytyä jolloin kunnan on järjestettävä palvelut muuta kautta

valtio turvaa perusturvan etuuksien rahoituksen kaikissa tilanteissa

kunnalla on mahdollisuus määrittää palvelusetelin arvo joko tasasuuruisena tasamaksuna tai tulosidonnaisena

valiokuntakäsittelyn aikana olemme perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyen ottaneet valitusoikeuteen kantaa perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla

samoin perustuslakivaliokunta on pyytänyt täsmentämään pykälää jossa setelin arvoa määritellään tilanteissa joissa henkilön tai ruokakunnan vähävaraisuuden vuoksi palvelusetelin käyttö ei ole mahdollista

lahtelalle että valiokunnan puheenjohtaja käyttäessään esittelypuheenvuoron pyrkii pitäytymään siinä tekstissä joka valiokunnan mietinnössä on

uu ja liisa laine ja asko huoli aika kaukana

sosiaali ja terveysvaliokunta viittaa aiempiin kannanottoihinsa joita on siis lukuisa joukko joissa valiokunta on pitänyt välttämättömänä että päivärahojen määräytymisperusteista säädetään pysyvällä lainsäädännöllä

poikkeussäännöksistä luopuminen lisäisi päivärahajärjestelmän läpinäkyvyyttä ja vastaisi sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamis ja selkiyttämistavoitetta

mutta joitakin yksittäisiä lisäkommentteja arvoisa herra puhemies

lahtelakin aivan haluamallaan tavalla mutta tavoitteen tulee olla pysyvä lainsäädäntö

palvelujen hankkiminen tapahtuu kunnan hyväksymiltä yksityisiltä palvelujentuottajilta

me aivan hyvin tiedämme niin tämän asian kuten päiväjärjestyksessä seuraavakin asian valmistelukoneistosta ja prosessista sen että meidän pitää ja itse kuulun siihen joukkoon joka myös haluaa jatkossakin tukeutua kolmikantaiseen valmisteluun jossa otetaan eri osapuolten näkökannat huomioon

tässä lainsäädännössä lähdetään siitä että palvelut hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta jotka voivat olla niin yrityksiä kuin kolmannen sektorin toimijoitakin

miksi

onko se sitten oikein vai väärin niin varsinkin sinne vasemmalle on näissä yhteyksissä helppo sanoa että tähän asti te olette olleet lähes aukottomasti sitä mieltä että kolmikantainen valmistelu on hyvä asia

palveluseteli ei käytännössä pääsääntöisesti sovellu sellaisiin palveluihin joihin asiakas ei itse hakeudu tai joissa esimerkiksi lähiomainen ei voi valita palvelua tämä on tärkeä asia muistaa

avattiin jotakin uutta jolla oli tarkoitus luoda sellaisia asioita joita nimenomaan sotainvalidi ja sotaveteraanijärjestöt itse halusivat

tämä ei ulotu kiireellistä hoitoa edellyttäviin tilanteisiin eikä niihin tilanteisiin joissa potilas asiakas ei joko oman tilanteensa tai jonkun muun syyn vuoksi ole kykenevä arvioimaan sitä palvelua jota palvelusetelillä hankittaisiin

muun muassa vakauden kannalta ei ole varsinkaan taloudellisesti vaikeina aikoina vähäpätöistä se että asioista pystytään yhdessä sopimaan

sellaisia palveluita jotka eivät ole tuotteistettavissa on runsaasti

esitys ei muuta esimerkiksi sairaanhoidon saamiselle säädettyjä määräaikoja miltään osin

arvoisa puhemies

joitakin minuutteja tästä valiokunnan mietinnöstä jonka otsikko on maatalousyrittäjän eläkelain muutos ja eräät siihen liittyvät lait

palveluseteli on tarkoitettu kunnan omaa tuotantoa siis kunnan omaa tuotantoa ja ostopalveluja täydentäväksi järjestämistavaksi eikä sen avulla ole siis tarkoitus järjestää kiireellistä hoitoa tai muita palveluja joissa asiakkaalla ei ole mahdollisuutta palvelujen vertailuun tai valinnan tekemiseen

tässä on kysymys voi sanoa vuosikymmenten aikaisesta korjaamista muutosta odottaneesta asiasta

asiakkaan asemaan liittyen kunta päättää aina yksittäistapauksissa asiakkaan palvelun tai hoidon tarpeen arvioinnin perusteella palvelusetelin myöntämisestä

asiakkaan asema ei siis tässä suhteessa muutu koska asiakkaalla ei nykyisinkään ole vapaata mahdollisuutta valita palvelunsa järjestämistapaa vaan kunta päättää järjestääkö se asiakkaan tarvitseman palvelun omana tuotantona vai esimerkiksi ostopalveluna

voi sanoa että sosiaaliturvassamme ollut yksi aukko paikataan sen jälkeen kun tämä laki tulee hyväksyttyä

kyse on hallituksen esityksestä jossa eläkepäätös pitää perustella ja erityisesti hylkäävä päätös pitää perustella ja erityisesti hylkäävä päätös pitää perustella niin että henkilö joka sen hylkypäätöksen saa tietää miksi on hylkäävän päätöksen eläkeratkaisussaan saanut

valiokunta pitää järjestelmän kannalta erittäin keskeisenä sitä että asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelillä järjestetystä palvelusta

todellakin otsikko maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta johtaa näiltä osin täysin väärille poluille mutta vastaus siihen miksi tällaisilla poluilla ollaan johtuu siitä että valmistelun yhteydessä on tutkittu eri vaihtoehtoja ja tuolloin on päädytty ratkaisuun jossa maatalousyrittäjäin eläkejärjestelmä on sen kaltainen että se on tässä vaiheessa ollut mielekkäintä ja parasta liittää niin sanottuun myel järjestelmään josta sitten tosin seuraa omat epäkohtansa joihin palaan puheenvuorossani ja joihin valiokuntakin kommentteja antaa

arvoisa puhemies

tästä mahdollisuudesta on asiakkaalle kerrottava

valiokunta korostaa että järjestelmän käyttöönotto edellyttää että kunnassa valmistaudutaan ja varaudutaan asiakkaan asianmukaiseen neuvontaan ja ohjaukseen ja sitten erityisesti kiinnitetään huomio siihen että jos asiakas kieltäytyy palvelusetelin käyttöönotosta ne palvelut joita kulloinkin tarvitaan ovat saatavilla

arvoisa herra puhemies

lukuisten käytettyjen puheenvuorojen jälkeen totean aivan aluksi että käsittelyssä on asia jossa on tarkoitus parantaa opiskelijoitten tilannetta niin että sairastumistilanteessa sairauden ollessa päällä on mahdollisuus keskeyttää opintotuki

hallituksen esitys eduskunnalle on siis eräiden työeläkelakien ja kansaneläkelaitoksesta annetun lain muutos ja valiokunta pitää perusteltuna esityksen tavoitteena olevaa etuuspäätösten perustelujen ja etuuden hakijoiden oikeusturvan parantamista lisäämällä tietyt säännökset hallintolakiin

se arviointi olisi pitänyt ehtiä kyetä tekemään perustuslakivaliokunnassa

ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa

en ole juristi enkä ole ollut perustuslakivaliokunnan jäsen niin etten täysin tiedä sitä prosessia mitä siellä tapahtuu mutta sanonpa nyt näin hallintoihmisenä ja byrokraattina että tämä esitys ei ole vaivatta sopusoinnussa työnantajien yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa

opintotukiaikalaskuri lakkaa mistä seuraa se että on mahdollisuus saada sairauspäivärahaa ja jatkaa opiskelua sitten kun se tilanteen parannuttua on mahdollista

mutta joka tapauksessa tämä on pitkään odotettu sosiaaliturvan uudistus ja harvoin valiokunnassa asiantuntijakuulemisten yhteydessä palaute on niin yksituumaisen kiittävää kuin tämän asian kohdalla on ollut

tämä harkintavalta ei ole sidoksissa myöskään siihen seikkaan onko vastaavasta palvelusta perittävä asiakasmaksu säädetty sosiaali ja terveydenhuoltolain asiakasmaksuista annetussa laissa tasasuuruiseksi vai tulosidonnaiseksi

täydentävät säännökset koskevat erityisesti hylkäävän päätöksen perusteluja kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy lääketieteellisiä kysymyksiä

näin ollen tuo opintotuen aika olisi niin hyvin kuin mahdollista käytettävissä opiskeluun eli siihen opiskelijan varsinaiseen asiaan varsinaiseen tehtävään

osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perusteluihin on ehdotuksen mukaan kirjattava asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset

tämä arvon määrittäminen tulee olemaan yksi keskeinen asia koko tämän lainsäädännön toteutumisen kannalta ensinnäkin siinä mielessä että se arvo pystytään asettamaan sellaiseksi että palvelusetelillä on todellakin merkitystä

valiokunta pitää myönteisenä että on valmistelussa päädytty tähän tilanteeseen jossa vaihtoehtoisista malleista on nyt päästy ratkaisuun etteivät nämä tekniset syyt jotka jossain vaiheessa esteenä ovat olleet enää ole sitten tämän asian eteenpäinviemisessä vastaan olleet

arvoisa valtiovarainministeri pääministeri hallituksen jäsenet te teette arvovalinnan sosiaaliturvan kehittämistyössänne

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää etuuspäätösten lääketieteellisten perustelujen kehittämistä erittäin tärkeänä koko etuusjärjestelmän toimeenpanoon kohdistuvan luottamuksen näkökulmasta

toisekseen ollaan tilanteessa mihin perustuslakivaliokuntakin on puuttunut että niissä tilanteissa joissa henkilön oma varallisuus ei mahdollista palvelusetelin käyttöä vähävaraisuuden vuoksi kunnan on pystyttävä järjestämään asia niin ja nyt valiokunnan esityksen mukaisesti kunnan on tehtävä päätös siitä erikseen että tämä palveluseteli voi olla senkin arvoinen kuin tämä kyseinen palvelu kussakin tilanteessa on

kiljusen puheenvuoron että menin entistä enemmän ymmälleni siitä mikä on sosialidemokraattien tahto